kun hallitus linjaa että vältämme väestöryhmien erityiskohtelua niin miten tämä on suhteessa viime vaalikaudella eduskunnan säätämään lainsäädäntöön jossa höllennettiin tätä positiivista erityiskohtelua

perussuomalaisten mielestä tämä toimivallan luovutus on merkittävä ja se edellyttäisi siksi vähintäänkin sitä että sen seurauksena se pitäisi täällä käsitellä vaikeutetussa järjestyksessä ja jotta se voitaisiin hyväksyä sitä pitäisi kannattaa kahden kolmasosan eduskunnasta

sinänsä on ihan aiheellista kysyä kuitenkin voitaisiinko se asia käsitellä nyt eikä ikään kuin odoteta jotain mahdollista uutta ervvn sopimusmuutosta koska kyllähän siinä jo sitten menee helposti puurot ja vellit sekaisin

eli kun se mahdollistetaan nykyään ikävä kyllä aiempaa helpommin niin onko tässä mahdollisuus siihen että nyt tämä linjaus aiheuttaa itse asiassa lainsäädäntötoimenpiteitä siten että palattaisiin siihen vanhaan malliin että aivan niin herkästi ei esimerkiksi etnisen taustan perusteella voitaisi positiivisesti erityiskohdella

alun perinhän tämän sopimuksen sisältö oli tarkoitus perustuslain tasolla säätää kansallisesti mutta poliittisista syistä sitten sitä sopimusta muokattiin siten että se saataisiin vietyä vähin äänin jäsenmaissa läpi

vain mielikuvitus tuntuu olevan enää rajana tässä nykyisessä europolitiikassa

arvoisa herra puhemies

edustaja östman te siis toisin sanoen myönnätte että mikäli tätä kapasiteettien yhteenlaskettua osuutta ei olisi lähdetty kasvattamaan niissä aiemmissa päätöksissä olisi ollut ratkaisevia virheitä siis toisin sanoen riskit olisivat lähteneet realisoitumaan ja jos näin on niin kyllä silloin on riskiarvio ollut virheellinen ja sitten myös tämä perustuslaillinen arviointi on ollut virheellistä

en ymmärrä minkä takia me solidaarisuudesta toisia eurojäsenmaita kohtaan jotka ovat meitä vastaan rikkoneet di solidar tai niitä kohtaan sitten hyväksyisimme tämän sopimuksen täällä tässä lakiesityksen muodossa

tähän kyllä palataan vielä useamman kerran ja se on ihan hyvä että myös edustaja saarinen myönsi että eiväthän nämä kapasiteetit ole mihinkään riittäneet aiemmin

arvoisa herra puhemies

nythän olette päättäneet näitä nostaa ja teidän kannattaa tutustua myös näihin perustuslakivaliokunnan esityksiin joissa kerrotaan että nimenomaan tämä riskiarvio ja se kokoluokka on keskeistä kun arvioidaan mikä on se käsittelyjärjestys täällä kun näitä asioita päätetään

kyllä minä ainakin itselleni pidätän tietysti oikeuden siihen että minä arvioin niitä aloitteita ihan itsenäisesti ja jos esimerkiksi joku tuo aloitteen siitä että avioliitosta tehdään sukupuolineutraali niin minä nyt voin ilmoittaa jo tässä vaiheessa että minä en tule sitä kannattamaan

näinhän voi olla mutta meillähän on kyllä jo sitten mahdollisuus hakea suomen kansalaisuutta ja sitäkin kansalaisuuslainsäädäntöä on lievennetty helpotettu

ainoa perustelu on nähdäkseni se että tämä hallitus ei todennäköisesti tule pysymään koossa ja tällä sopimuksella haetaan selkänojaa siihen tilanteeseen jos talous yhä laskee

tietyllä tavalla nyt jos tätä ihmiset kansalaiset kuuntelevat täytyy tietenkin se todeta että edustaja kalliorinteen puheenvuoro tässä mielessä oli ääriesitys ja harhaanjohtava koska yleensä tosiaan henkilöt sitten kyllä hanakasti hakevat jo kansalaisuutta jos ovat kauan oleskelleet ja tietyllä tavalla kansalaisuuden perusteet täyttyvät

mutta tässä on se hyvä puoli myös sitten siinä että jos koetaan laajaa epäoikeudenmukaisuutta siinä suhteessa että täällä suhtaudutaan aloitteeseen sen sisällön takia vaikka nuivasti niin silloinhan on aina sitten mahdollisuus vaaleissa vaihtaa tänne edustajia

monet vammaiset henkilöt erityisesti kehitysvammaiset kuuluvat lähtökohtaisesti yhteiskunnan heikompiosaisten joukkoon koska yhteiskuntamme monista uusista ja hyvistä laeista ja hankkeista sekä käytännöistä huolimatta on yhteiskunta jossa vammaiset henkilöt joutuvat syrjityiksi

ainakin itselläni on kokemusta paikallistasolta siitä että kun keräsin aloitteen kansanäänestyksen järjestämiseksi ja se kaksi kertaa kaadettiin niukasti niin näitä kaatajia oli huomattavasti vähemmän sitten siinä seuraavassa kaupunginvaltuustossa

otetaan esimerkiksi vaikkapa kunnissa kehitysvammaisten työtoiminnan yhteydessä lainvastaisesti perityt ylisuuret ateriamaksut

tämän lain jonka tasolla tämä nyt säädetään kun perustuslakivaliokunnan enemmistö on esittänyt että yksinkertainen enemmistö riittää on kuitenkin tarkoitus olla pysyväisluonteinen

varmaan sama luonnonlaki toimii täällä eduskunnassakin

no siihen perussuomalaisten puheenjohtaja timo soini tässä jo antoikin vastauksen mutta toisaalta vähän ihmettelen sitä minkä takia edustaja östman on huolestunut tässä nyt perussuomalaisten linjasta kun perussuomalainen puolue on tehnyt hallintovaliokunnassa ihan yksiselitteisen vastalauseen tästä asiasta ja kaikki meidän edustajat ovat siellä olleet sen takana ja varmaan kyllä ryhmästäkin kaikki tulevat olemaan mikäli ja kun tästä äänestetään

en usko että kaikenlaisten vammojen vammaisille henkilöille aiheuttamat haitat ja niistä seuraavat esteet kyettäisiin koskaan täysin poistamaan mutta meidän velvollisuutemme on tehdä parhaamme vammaisten henkilöiden aseman parantamiseksi

jos sitä lakia aikoo joku päivä muuttaa niin siitä seuraa heti että toiset jäsenmaat voivat vetää sen seurauksena meidät eu tuomioistuimeen ja sieltä tiedetään kyllä mikä on tuloksena

ikävä kyllä joidenkin tiedostamaton tai tiedostettu asenne vammaisia kohtaan on kuitenkin se että vammaiset henkilöt ovat enemmänkin toiminnan kohteita kuin toimijoita itse

mutta sen sijaan teidän pitäisi kysellä mikä on kokoomuksen linja kun tässä esimerkiksi edustaja zyskowicz veti ihan omia linjojaan suhteessa siihen mikä on kokoomuksen linja

eli kyllähän tässä ollaan ottamassa aivan ennenkuulumatonta harppausta kohti liittovaltiota ja siksi tämän sopimuksen alkuperäinen nimi onkin sopimus talousunionista eikä mikään näin pitkä rimpsu mikä tässä nyt on lueteltu

vammaisuutta rinnastetaan lainsäädännössä usein muihin ominaisuuksiin kuten vaikkapa etniseen alkuperään seksuaaliseen suuntautumiseen tai uskonnolliseen vakaumukseen

arvoisa herra puhemies

tästähän on puhuttu kurisopimuksena vakaussopimuksena finanssipoliittisena sopimuksena niin monena ettei varmasti tavallinen kansalainen pysy perässä kun sitä täällä illan hämärinä tunteina käsitellään

mielestäni tällainen rinnastaminen ei palvele kenenkään etuja ei varsinkaan vammaisten vaan ennemminkin jonkinlaista poliittista tarkoituksenmukaisuutta jossa eri asioita halutaan sotkea toisiinsa

itse suhtaudun myönteisesti tähän esitykseen siltä osin kuin se mahdollistaa taksikuskien aseman saattamisen yhdenvertaiseksi muiden ammattiautoilijoiden kanssa

tällä tavallahan saa myytyä mitä tahansa tuotetta mutta ainakin jos tuolla markkinoilla tuolla tavalla toimii niin siitä kyllä seuraa tuomio ja niin pitää seuratakin ikävä kyllä

keinotekoisen taksin ajamisen yläikärajan poistaminen antaa ajokykynsä säilyttäneille taksiyrittäjille oikeuden harjoittaa toimeaan siihen asti kun nämä henkilöt täyttävät asianmukaiset terveydelliset vaatimukset

minä olen itse suhteellisen vaalijärjestelmän kannattaja ollut sikäli jos se saadaan todella vietyä loppuun asti ja se olisi ollut siinä edellisellä kaudella esitetyssä järjestelmässä täydellinen

tässä on menty nyt salamasotataktiikalla ja siten kansalaiset eivät pysty reagoimaan kun hyökkäys läpi linjojen käy koko ajan valtavalla voimalla ja vimmalla vääristelyllä ja harhaan johtamisella

vammaisuus ei ole vammaisen osalta valinta tai asennekysymys vaan kyse on kiistattomasta ominaisuudesta jolle vammainen henkilö ei itse voi mitään

mutta nyt jos ruvetaan sitten suhteellisuutta hakemaan tällä lailla vaalipiirejä yhdistelemällä ja vanhoja yhteistyökuvioita hajottamalla niin kyllä itse olen sitä mieltä että silloin sitten on jo parempi lähteä menemään enemmistövaalin suuntaan tai siihen suuntaan että vaali saa ikään kuin enemmän enemmistövaalin piirteitä koska silloin säilyy se mielekkyys äänestäjällä siihen edustettavuuteen siinä vaalissa

arvoisa puhemies

kyseisen esityksen mukaan taksinkuljettajien kielitaitovaatimuksia ei ole syytä kiristää sillä tämä ai heuttaisi problematiikkaa erityisesti maahanmuuttajien työllistymiselle taksialalle

salamitaktiikka on ilmeinen eli tämä että viipale kerrallaan tehdään näitä toimivallan siirtoja ja sitten sanotaan että ei tämä yksittäinen siirto vielä mitään mutta sitten ehkä kokonaisuus mutta koska me pääsemme arvioimaan sitä voisimmeko esimerkiksi alistaa nyt kansanäänestykseen tämän van rompuyn paperissa olevan sisällön

mielestäni tämä kertoo karun tosiasian siitä että kauniista puheista ja hyvistä hankkeista huolimatta meillä edelleen koetaan että kehitysvammaisille ei ole sijaa yhteiskunnassa ja heillä ei ole selviytymisen mahdollisuutta kaikissa tilanteissa

kyllä eurovaalit on yksi esimerkki tässä että kun valitaan useita edustajia ja vaalipiirinä on koko maa niin kyllä tämä äänestysprosentti on elävä esimerkki siitä kuinka alas se jää kun on näin iso vaalipiiri

minusta kuitenkaan pelkoja siitä että maahanmuuttajat eivät työllistyisi kohonneiden kielitaitovaatimusten takia taksialalla ei voida pitää hyväksyttävänä syynä kielitaitovaatimusten vesittämiselle kyseisessä laissa

siinä on tietysti moniakin syitä ei vähiten se että eu on kokonaisuudessaan ongelmallinen mutta kyllä tämä vaalipiirikin on yksi syy

ensinnäkin tämä lähettää täysin väärän viestin täällä oleville maahanmuuttajille ettei heidän tarvitse oikeastaan osatakaan tässä maassa suomea

opintotuen tarkoituksena on kannustaa etenemään opiskeluissa mutta tuen alhainen taso estää toivottavan vaikutuksen syntymisen keskimääräisiin opiskeluaikoihin

täällä aikoinaan pääministerin tiedonannolla tuotiin eurojäsenyys käsittelyyn

toiseksi se mahdollistaa työnantajille kielitaidottomien maahanmuuttajien hyväksikäytön

kyllä minun mielestäni suomalaisilla työmarkkinoilla voidaan olettaa että siellä työskentelevät maahanmuuttajat osaavat kommunikoida selvällä suomen kielellä

tämän tai laki laki ja yön suhteen olisin nähnyt takinkääntöjen äidin ja näinkin mielestäni sen mutta kyllä nyt nähtiin isoäiti tässä keskustelussa

eli kuitenkin on tilanne se että jos talouden taantuma on päällä niin näistä alijäämäsäännöksistä voidaan poliittisista syistä lipsua

kyllä tässä on kansanvallan täydellisestä halventamisesta kyse täydellisestä halventamisesta kyse nyt kun tässä ollaan vetämässä viemäristä alas tämä uudistus

ja mitä omiin kokemuksiini tulee niin kyllä täällä pääkaupunkiseudulla täytyy se sanoa että aika monta kertaa on pitänyt toistaa se kohde kertoa taksinkuljettajalle se kohde mihinkä ollaan matkalla ja tällaista samaa ilmiötä ei esimerkiksi tuolla kotiseudullani etelä pohjanmaalla niinkään esiinny

se on täysin poliittinen päätös jos näin tehdään ja se pitää myös tiedostaa

mitä nyt sitten tulee näihin äänikynnystä koskeviin näkökantoihin sehän on täydellistä spekulaatiota puhua miten perussuomalaisten olisi käynyt miten smpn olisi käynyt

arvoisa puhemies

ruotsissahan on erilainen vaalijärjestelmä ja se on tämä edustaja jokisen parjaama pitkien listojen järjestelmä jossa on myös henkilöaspekti mukana kuitenkin

kyllä tämä liittyy tähän kielitaitovaatimusten heikkouteen niin että en kyllä näe että on mitenkään järkevää näitä nyt höllentää vielä tästä nykyisestä tilanteesta koska se johtaa entistä huonompaan tilanteeseen kun tarkoitus on kuitenkin että päästään sinne kohteeseen johonka ollaan menossa vaivattomasti ja mielestäni kuuluu taksiautoilijan ammattitaitoon osata perille ilman että sinne joka kadun käänteessä kuljetuksessa oleva henkilö sitten ohjaa

on ollut meidän puolueelta tietoinen strategia niissä vaalijärjestelmäolosuhteissa keskittää toiminta tiettyihin vaalipiireihin hakea sieltä niitä edustajia läpi eikä hakea koko maasta sillasta ja riihi keskittää koko maahan niillä vähäisillä resursseilla sitä toimintaa

eli heti ensimmäisestä päivästä lähtien kun tämä sopimus astuu voimaan jos se nyt hyväksytään voivat olla olemassa poikkeukselliset olosuhteet monissa maissa jotka ovat tämän allekirjoittaneet ja siten he saavat suoraan alkaa rikkoa sitä sopimusta

arvoisa herra puhemies

mutta erikoista on noin perustuslain kannalta että lähdetään sitten ikään kuin suhteellisuutta parantamaan joillakin osa alueilla itä suomessa ja vastoin maakuntavaltuuston mielipidettä esimerkiksi etelä savossa mutta satakunta jätetään omilleen

siinä ei enää auta luottaa siihen mitä brysselistä meille kerrotaan

tämä keskusteluhan lähti liikkeelle siitä että sdpn edustaja tuppurainen ilmoitti että ei kannata väliportaan hallintoa ja vaaleja väliportaan hallintoon

tämä on varsinkin vähävaraiselle opiskelijalle kohtuuton taakka ja voi pahimmassa tapauksessa johtaa maksuhäiriömerkintään mikäli henkilön varallisuus ei kata takaisinperinnän kustannuksia

mehän olemme siellä neuvotteluissa olleet monta kertaa sopimassa hallituspuolueitten voimalla asioita ja kun sieltä on tultu kotiin niin parin päivän päästä on soitettu takaisin että ei se asia näin olekaan että me olemme täällä mahdollisesti enemmistöllä sen nyt päättäneet ei se sitä tarkoita vaan se tarkoittaa tätä

eli eihän näin voi toimia että toisaalta tehdään uudistus ja toisaalta ei

sen takia tässä oli pakko ikään kuin kysyä sdpltä mikä sdpn kanta ylipäätään sitten on tähän sote uudistukseen jos on tämäntyyppisiä kantoja aika keskeisilläkin henkilöillä edustajilla

jos haluaa postuumisti perussuomalaisia tai suomen maaseudun puoluetta ajatella niin tämä keskustelu on nyt kyllä vähän tarkoitushakuista ollut ja kertoo kyllä paljon niistä puheenvuoroista ja niistä motiiveista kun tällaisia ruvetaan nyt tähän heittelemään

suomen hallitusten yksi keskeinen epäonnistumisen syy on ollut luottaminen virheellisiin talousennusteisiin vuodesta toiseen

sitten myös kotimaisten asiantuntijoiden hallituspuolueitten edustajien asiantuntemus on ollut heikkoa siinä suhteessa että esimerkiksi ervvn osalta ei ymmärretty että siinä sopimuksessa ei ole mitään korkokattoa vaan siihen kuuluu että me maksamme ne korot kaikkineen päivineen jos siitä varainhankinnasta niitä korkoja seuraa

kyllä lisätietoa tarvitaan myönnän sen ja mieluiten pian mutta se ei tosiaan poista sitä että sdpllä itsellään ei ollut tähän selkeää kantaa

eli tämähän tuli jo tässä keskustelussa esille että kuitenkin niitä nuoriakin olisi tulossa ja he todennäköisesti ajavat sitten täyspäiväisesti ja ehkä vähän ylitöitäkin enemmän

tällaisia epäonnistuneita ennusteita ovat esittäneet useat eri ennustelaitokset joten uuden lain voimaan tultuakin jää edelleen epävarmaksi onko luotettavaa ja realistista analyysia suomen talouden näkymistä vieläkään tarjolla

mitä tulee tähän esitykseen niin tässähän ei muutu tosiaan vaalilautakuntien osalta tämä tilanne vaan siellä voi olla jopa ehdokas itse edelleen

tällä toimenpiteellä parantaisimme akuuttia työvoiman tarjonnan pulaa niillä elinkeinoelämän sektoreilla joilla on suuri työvoiman vaihtuvuus ja pula työntekijöistä

taksilupien kierrosta nuoremmille kuljettajille on siis pidettävä huolta ja lain vaikutuksista kyseiselle työmarkkinasektorille on seurattava lain vaikutuksia kyseiselle työmarkkinasektorille on seurattava tarkkaan lähivuosina asianomaisten tahojen toimesta

puhemies

ensisijaisen velkojan asema evmn osalta

lisäksi uudistus kannustaisi nuoria hankkimaan työkokemusta joka on ensisijaisen tärkeää jo haettaessa ensimmäistä työpaikkaa valmistumisen jälkeen

mutta se on ihan hyvä että puututaan tähän vaaliavustajan toimintaan niin että tässä ei sitten ole näitä ehdokkaita tai ehdokkaitten lähisukulaisia

voidaan esittää kysymys

takavuosinahan meillä oli käytössä käyttäytymisen arvioiminen myös päättötodistuksessa mutta sittemmin tämä on sensitiivisyyssyistä poistettu

sitten on vielä kai käynnissäkin tällä hetkellä eräitä neuvotteluja joissa suomella on jonkin verran eri näkemyksiä siitä mitä on sovittu ja miten ja missä järjestyksessä ne asiat pitää päättää siellä unionissa

opintojenaikainen velkaantuminen yhdistettynä epävarmuuteen tulevaisuuden työtilanteesta asettaisi tiettyjen koulutusalojen opiskelijat huonompaan asemaan niihin henkilöihin nähden joilla valmistumisen aikaan on paremmat työllistymismahdollisuudet uravalintansa tähden

mielestäni olisi aiheellista keskustella siitä kun haetaan myös näitä kustannustehokkaita ratkaisuja josko me voisimme tämän käyttäytymisen arvioinnin palauttaa sinne päättötodistuksiin koska sillä on tietyllä tavalla varmasti myös esimerkiksi kotijoukkoja kannustava voima siihen että seurataan tämän oppilaan toimintaa tarkemmin ja otetaan ne viestit sieltä koulusta vakavasti

en mene nyt tässä vaiheessa tähän van rompuyn paperiin joka on ollut tänään suuren valiokunnan käsittelyssä

se ansaitsee myös tukkapöllyä ja piiskausta aika lailla mutta meillä on varmasti tässä vielä iltavuoroa jäljellä joten palaamme varmaan siltäkin osin asiaan

suomen osalta on valtiontalouden tarkastusviraston raportinkin pohjalta mahdollista todeta että taloutemme alijäämäisyys ei johdu suhdanteista vaan kyse on hyvin pitkälle juuri rakenteellisesta alijäämästä

haluaisinkin tiedustella ministeriltä oletteko te esimerkiksi kartoittaneet onko maan sisällä miten isoja eroja tällä hetkellä ylipäätään käyttäytymisen arvioinnissa siltä osin minkämoisia arvosanoja tulee

syyksi tilanteeseen voidaan esittää kilpailukyvyn heikkeneminen huoltosuhteen heikkeneminen rahapolitiikan ylikansallisuus ja sääntelyn lisääntyminen

arvoisa herra puhemies

epävarmaksi ja vaillinaiseksi osoittautuneen taloudellisen ennustetoiminnan lisäksi suomella olisikin tarve myös puolueettomalle yhteiskuntatieteelliselle ennustetoiminnalle jossa huomioitaisiin laajemmin yhteiskunnallinen kehitys niin suomessa kuin ulkomailla ja siihen liittyvät potentiaaliset kehityskulut eri politiikkojen osalta

arvoisa herra puhemies

se on sillä lailla hyvin erikoista että kun meillä on hajautettu korkeakoulumalli niin se on nimenomaan meidän maakuntamme toive ollut että se on sellainen ja se on ihan siellä maakuntavaltuuston tasolla aivan viime keväänä testattu että se yhä edelleen on se meidän kantamme

edelleen peräisin sitä että jos paljastuu että on tällaisia alueellisia eroja niin mitä reaktiota siihen olisi opetusministerin toimesta tehtävissä ja oletteko te valmiit harkitsemaan tätä käyttäytymisen arvioinnin palauttamista päättötodistuksiin yhtenä hyvänä keinona

eilen kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja satonen ilmoitti että kyse on rakenteellisesta alijäämästä jota tässä nimenomaan säädellään mutta valtiovarainministeri rinne puhui pelkästä alijäämästä

onko teillä jotenkin ideana tässä se että tämä on nyt se teidän ensimmäinen tarjouksenne ja se teidän todellinen tarjouksenne on siinä että te haluatte keskittää nämä paikat maakuntakeskukseen

jos tämän lain mukaista etuutta on maksettu aiheetta tai määrältään liian suurena liikaa maksettu etuus on perittävä takaisin

onko se se todellinen viimeinen tarjous

sitten mitä huippu urheiluun tulee meillä on yksi laji jossa me olemme varmasti maailman parhaita siellä katsomot pullistelevat voi olla katsomossa enemmän porukkaa kuin kunnassa jäseniä eli pesäpallo

talousunionisopimuksen osalta olennaista on se minkä sopimuksen noudattamista valvova valtiontalouden tarkastusvirasto ja toisaalta euroopan komissio tulkitsevat suhdanteelliseksi alijäämäksi ja minkä rakenteelliseksi alijäämäksi

sopimukseen sisältyy myös maininta että poikkeuksellisissa taloudellisissa olosuhteissa alijäämärajoja voidaan rikkoa

ennen vaaleja valtiovarainministeri urpilainen sanoi että sosialidemokraattien mielestä kotouttamispolitiikan lähtökohdaksi tulee ottaa maassa maan tavalla periaate se sama periaate jota perussuomalaiset ovat jo vuosikausia ajaneet ja varmasti monet muutkin

näin ollen on edelleen suuri riski että sopimuksen noudattamisen lopullinen tulkintakin saattaa olla poikkeuksellista ja altis esimerkiksi yleiseurooppalaiselle puoluepoliittiselle tarkoituksenmukaisuudelle

silloin te sanoitte että näillä maan tavoilla tarkoitatte lakeja normeja ja työehtoja